en tiedä keskustan budjettiesityksistä joitain hyviä siellä oli joita itsekin kannatin mutta meillä oli pääasiassa hyviä esityksiä ja suurin osa oli semmoisia pieniä esityksiä jotka mahtuivat meidän raamin sisään

siitä että tällä alkoholin mainonnalla nyt yritetään puuttua tämän alkoholinkäytön kasvamiseen on vähän kaksijakoinen mielipide onnistuuko tämä siinä tavoitteessaan

paras alkoholimainonta olikin vielä joitain vuosia sitten kun eduskuntatalon portailta pystyivät yhdessä aikuisten kanssa lapset kaljakassia kantaen seuraamaan esimerkiksi ilotulituskilpailuja

arvoisa herra puhemies

onneksi poliisit ovat viime vuosina puuttuneet lasten ja nuorten julkiseen juomiseen mutta siinä on vielä askel ottamatta että puututaan myös aikuisten julkiseen juomiseen

haluaisin pari sanaa sanoa tästä talousarvioaloitteestani kuluttajaliitolle joka tosin ei tullut hyväksyttyä niin kuin ei tainnut tulla mikään muukaan talousarvioaloite täällä hyväksyttyä ehkä siellä oli yhtä kahta poikkeusta lukuun ottamatta hallituksen esityksiä mutta kaikki muut taisivat mennä silppuriin

itse uskon että mielikuvamainonta ennen kaikkea vaikuttaa nuorten alkoholinkulutukseen ja ylipäätänsä alkoholin juomisen aloittamiseen

me tiedämme että kuluttajajärjestöt jotka ovat kansalaisjärjestötoimintavetoisia ovat itsenäisiä ja riippumattomia kuluttajan oikeuksia ajavia järjestöjä

toki on selvää että nuoret nettimaailmassa ollessaan saavat niitä alkoholimainoksia muualta kuin suomalaisilta kotisivuilta hyvin helposti mutta se ei saa olla tekosyynä sille ettemmekö me suomessa jotain asialle voisi tehdä

tässä hallituksen esityksessä oli näitä esimerkkejä edustaja peltosen mainitsema tanska ei ollut ainoa maa myös ranska norja ja ruotsi

ruotsin lisäksi myös virossa latviassa liettuassa puolassa sloveniassa ja portugalissa mainosilmoituksissa tulee varoittaa alkoholin haitoista

tästä me kävimme paljon keskustelua sivistysvaliokunnassa pitääkö koululaisen koulumatkalla olevilla bussiasemilla ja pysäkeillä ja hänen viettämillään vapaa ajan paikoilla olla alkoholimainoksia

tänä päivänä vielä kun olen tai tänä päivänä kun vielä mainonta kehittyy ja on kehittynyt me tulemme yhä enenevässä määrin näkemään näitä digitaalisia mainoksia katujen varsilla ja siellä paikoilla missä ihmiset liikkuvat

mutta vastaavasti tämmöinen summa tuntuu erittäin paljon tämmöisellä järjestöllä joka ajaa kuluttajan etuja varoittaa epärehellisistä yrittäjistä ja liiketoiminnasta

on siis hyvin johdonmukaista se että tällainen mielikuvamainonta tällaisilla paikoilla ei ole hyväksi lasten suojelemiseksi alkoholin kulutukselta

toki uskon että hallituksella on hyvä tahto suojella lapsia ja nuoria alkoholin haitoilta ja kulutukselta mutta odottaisin että hallitukselta tulisi myös joitain konkreettisempia keinoja kuin pelkästään tämä mainonnan rajoittaminen joiltain osin

toivoisin ettei tämä linja jatku tämän hallituskauden aikana että me kuristamme hengiltä näitä kansalaisjärjestöjä jotka ovat paikkansa ansainneet

onko siinä mielessä lainsäädännössä olevia esteitä tähän riskin ottamiseen lisää vai ohjataanko sitä millä tavalla tarkalleen ottaen

arvoisa puhemies

syystäkin monessa pitäjässä ja tuvassa ollaan huolestuneita siitä missä heidän lapsensa jatkossa koulua käyvät jos käyvät lainkaan

oajn mukaan vaikka hallinto kokonaan lopetettaisiin säästöt olisi katettu ainoastaan noin puolelta osin

käytännössähän tämä tarkoittaa sitä että säästöä haetaan kouluverkkoa harventamalla ja tämä lisää useiden oppilaiden eriarvoisuutta suomessa

on turha puhua siitä että koulutuksen tasa arvo säilyy jos joillakin vanhemmilla ei ole varaa lähettää lapsiaan jopa sadan kilometrin päähän opiskelemaan tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

olisin kysynyt ministeriltä millä tavalla on varmistettu se että jokainen halukas pääsee toisen asteen opiskelupaikkaan tulevaisuudessakin sillä tämä väistämättä tarkoittaa sitä että koulutuspaikkoja varmasti joudutaan vähentämään monessakin paikassa

on hienoa kuulla että täällä hallituksen edustajat jokinen ja sasi nostivat myös huolen siitä että kuntoutus pitää saada näille vammautuneille rauhanturvasotilaille kuntoon myös lainsäädännön tasolla

arvoisa puhemies

tämä on erittäin hyvä direktiivi mitä eusta esitetään ja tämä on paljon sanottu jos perussuomalainen opposition jäsen näin sanoo

tässä on aidosti haettu parannusta niille ihmisryhmille joilla on ongelmia maksujen kanssa ja perintöjen kanssa

tämän hallituksen esityksen laki parantaisi velallisten oikeuksia ensimmäisenä siten että oikeus on saada perintä keskeytettyä

velallisellahan ei ole nykyään kovin helppoa keinoa saada katkaistua häneen kohdistuvaa perintää ja vaikka olisi ilmeistä että se olisi tarpeetonta ja sitten vaan lisää kustannuksia tulisi velalliselle maksettavaksi niin siitä huolimatta se keskeyttäminen on erittäin vaikeata

ehdotuksen tavoitteena tässä ensimmäisenä on lisätä velallisen mahdollisuutta vaikuttaa perintämenettelyyn

tämä ei kuitenkaan poista sitä etteikö velkoja pysty edelleen perimään velkojaan

oppositiokollega tuli sanomaan että tämä minun talousarvioaloitteeni onkin hyväksytty mutta toista tietä kuin luulin

elikkä tällä hetkellä on pystytty kokonaiskuluvastuuta nostamaan huomattavasti ylemmäksi ja nytten tulee rajat tähän kuten edustaja turunen tuossa äsken mainitsi

tietopalvelutoimistosta viime viikolla kävin kysymässä näitten kahden talousarvioaloitteeni kohtaloa ja siellä näytettiin mustaa valkoisella että ne eivät menestyneet joten ei se ainakaan viime viikolla ollut menestynyt

tämän esityksen keskeisenä tavoitteena on estää sitä että perintäkulut muodostuvat kohtuuttoman suuriksi ja niiden maksuvelvollisuus entisestään pahentaa velallisen maksuvaikeuksia kuten tästä suoraan siteerasin

no oli menestynyt koska täällähän lukee nyt selkeästi tämä homma elikkä tämä varmaan tarkoittaa sitä että oppositiossa kun tehdään talousarvioaloite se ensin hylätään mutta sitten valtiovarainvaliokunta sen nostaa esille sieltä jostain ja hyväksyy sen jos se on tämmöinen must juttu joten hyvä että se tulee edes tälläkin tavalla hyväksyttyä

vielä kiinnittäisin huomiota näihin esityksen vaikutuksiin missä kohdassa tiivistettynä on tämä esitys kuvattu ja haluan sen ihan lukea täältä sanasta sanaan koska tämä kuvaa erittäin hyvin tästä laista tulevaa hyötyä

pääasia että kuluttajaliitto saa lisää rahoja tai niiltä ei leikata sitä tärkeätä rahaa millä kansalaisjärjestötoiminnan kautta ajetaan kuluttajan etuja

ehdotetut kuluttajasaatavien perintäkuluja koskevat säännökset turvaavat nykyistä tehokkaammin sen että perintäkuluja ei voi kerryttää itsetarkoituksellisesti ja että kulujen määrä ei muodostu kohtuuttoman suureksi suhteessa saatavan määrään

kaiken kaikkiaan toivon että hallitus myös rupeaa työstämään näitten maksuvaikeuksissa olevien oikeuksia muullakin tavalla kuin pelkästään tämmöisen yhden direktiivin hyväksynnän kautta

me tarvitsemme näille innovatiivisille uusille yrityksille jonkinnäköisiä kanavia joilla me voimme saada löydettyä ne potentiaaliset innovaatiot markkinoille ulkomaille siten että ne saisivat myös henkistä ja rahallista tukea sinne kansainvälisille markkinoille päästäkseen

esimerkiksi ruotsissa ja monessa muussa euroopan maassa isot yritykset ottavat pienempiä yrityksiä mukaansa näille kansainvälisille matkoille ja suomessa se ei kuulemani mukaan ole niin yleistä

elikkä monet käyttävät häikäilemättömästi hyväksi sitä tilannetta että he saavat näiden myönnettyjen luottojen kautta kerrytettyä tässä tapauksessa nuoren henkilön velkaa ja näin ollen saavat heidät semmoiseen velkakierteeseen mistä he myöhemmin joutuvat vastaamaan kun menevät työelämään ja koulutukseen

voisiko esimeriksi julkiseen tukeen sisällyttää joitain elementtejä jotta tämmöinen suuri yritys selvittäisi kotimaassa olevien toimijoiden innovatiivisia yhteistyömahdollisuuksia viennin edistämisessä

arvoisa puhemies

toivoisinkin että hallitus kiinnittäisi huomiota lisää tämänkaltaisiin kehitysasioihin suomen vähävaraisten auttamiseksi ennen kaikkea

se mikä tekee hyvän tästä direktiivistä myös on se että tämä antaa mahdollisuuden myös näille pienille öljyä tuottaville yrityksille markkinoille pääsyyn

lisäksi on syytä huomata myös se että velvoitevarastointi ei lisää muita kustannuksia eikä nosta öljytuotteiden kuluttajahintoja joten aivan kannatettava esitys

arvoisa herra puhemies

kehitysaputyössä erityisesti lasten ja äitien auttaminen ja pelastaminen nälkäkuolemalta on tärkeä asia ja tämän eduskunnan tulee toki sitä työtä jatkaa

valitettavasti kehitysaputyön maine välillä kärsii siitä syystä kun rahaa suorastaan käytetään hölmösti tai sitä jopa korruptioon sallitaan menevän

esitinkin ministerille suomen yrittäjät ryn peräänkuuluttamaa koulutussopimusmallia kirjallisessa kysymyksessäni

sainkin vastauksen jossa kerroitte että ei ole tarpeen käynnistää erillistä koulutussopimusta koskevaa kehittämishanketta

kysyisinkin arvoisa ministeri sitä millä keinoilla me voimme nytten vahvis taa käytännössä näitä oppisopimuskoulutuksen heikkoja kohtia jotta sen suosio paranee

tässä sosiaali ja terveydenhuollon hallinnonalalla olisi paljon tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita joista olisi hyvä nostaa esille ne keskeisimmät ainakin

haluan kuitenkin kiittää hallitusta siitä että se ei pelkästään leikkaa vaan se myös lisää joissain kohdin määrärahoja

tällainen ennalta ehkäisevä työ on tärkeää ja arvokasta koska se säästää käytännössä yhteiskunnan varoja ei pelkästään lasten osalta vaan myös äitien osalta

tätä perusteltiin myös sillä että sijoittajavastuut ja takuut toteutuvat näissä kaikissa tukimuodoissa ja sitoumuksissa

saanen toki epäillä sitä sillä onhan meillä tälläkin hetkellä eduskunnan kassakaapissa piilotettuna tämä aikaisempi sopimus niistä vastuista joihin eduskunta sitoutuu tukiessaan kreikkaa

tätäkään sopimusta veronmaksajille ei täysimääräisesti näytetä ja se jo kuvastaa sitä että jotain on peiton alla piilossa

tämä sininauhaliiton vamos projekti on erinomainen esimerkki siitä kuinka tiivis ja moniammatillinen rinnalla kulkeminen auttaa nuorta juurtumaan osaksi yhteiskunnan palveluita ja toimintoja

aika hyvä huomio

itseäni tämä siinä mielessä koskee koska sattuneesta syystä olen saman talon katon alla kätilön kanssa ja hän on tällä alueella kouluttajana ja jotain olen siitä kuullut

suomen hallituksen tulisi jo vihdoin ymmärtää että jos pankki tai koko pankkijärjestelmä on kaatuakseen niin se tulee tapahtumaan suomen miljardilupauksista huolimatta

emme me pysty sitä pelastamaan

luuleeko hallitus oikeasti niin että suurten pankkimaiden hallitukset katsoisivat sivusta kun heidän omat pankkinsa kaatuisivat jos suomi ei ole pelastuksessa mukana

äitiyspakkaus on kuitenkin ollut suosiossa ja ainoa luotettava kanava imetystiedon jakeluun ennen kaikkea ensisynnyttäjälle

suomen ja yhdenkään muun euromaan lupaamat ja jo käytetyt miljardit eivät ole pystyneet estämään tämän talouskriisin leviämistä sen enempää kreikkaan kuin irlantiinkaan tai espanjaan

no tämä on hyvin vaikeaa nytten tämän johdosta koska tällainen päätös on jossakin tehty

tätä tulipaloa on yritetty sammuttaa mutta tuntuu vain että aikaa on ostettu aina kuukausi kerrallaan mutta tulipalo ei sammu

siinä mielessä vaikka tämä on vähäpätöiseltä kuulostava asia toivoisin että tämä jatkossa selvitettäisiin voisiko tätä hyvää perinnettä jatkaa

hallitus tulee varmasti aikanaan tunnustamaan sen että tämä euron pelastusreissu tuli suomalaisille veronmaksajille kalliiksi mutta arvoisa puheenjohtaja silloin on jo myöhäistä

täytyy kompata edustaja turusen ja edustaja jalosen huolta siitä että nämä uudet rikkidirektiivit ja muut ympäristömääräykset jotka tulevat niin voimakkaasti esille nimenomaan teollisuuden ja kuljetusalan työntekijöille kuten laivaliikenteessä väkisinkin ajavat suomesta teollisuutta ja yrittäjyyttä pois

silloin me olemme maksajan roolissa ja silloin haluaisin kuulla näiden henkilöiden vastuunkannon perusteluita

lisäksi suomalaisen psykiatrian väitöstutkimuksen mukaan lapsena saatu rintaruokinta voi vähentää vihamielisyyttä

kiitos perustaa tölli koska edustajat kauhanen ajoi

erityisesti nostaisin vielä esille sen asian että hallitukselta olisin toivonut tässä hallitusohjelmassa jonkunnäköistä lääkettä tähän suomalaisten yritysten karkaamiseen myös pk sektorilla

mutta täällä eriävässä mielipiteessä nimenomaan perussuomalaiset esittävät että selvitetään pilotoimalla koulutussopimusmalli ja me puhumme myös siitä että siinä olisi yhteytenä tämä mestarikisälli malli jossa kokenut ja halukas työntekijä opettaa nuorta

me emme tässä ota kantaa siihen että tämä opiskelijana oleva työntekijä olisi täysin vailla mitään suojaa

arvoisa puhemies

tietenkin ymmärretään se että eläkevarojen turvaaminen sinänsä on ok mutta tässä perussuomalaisten talousvaliokunnan jäsenten vastalauseessahan on esitetty syitä miksi asia pitää uudelleen valmistella ja mielestäni ne on hyvin perusteltu

jos tämä avaa oven siihen suuntaan että tätä puskuria kasvatetaan tämän yhteydessä pienyrittäjien kustannuksella

komissio on arvioinut että direktiivin täytäntöönpanosta johtuvat korkeammat polttoainekustannukset nostavat yleisesti laivanomistajan kustannuksia

ja sitten

arvoisa puhemies

kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteina ovat rikollisuuden ja rikollisuuden haittojen vähentäminen sekä turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantaminen

edustaja ahvenjärvi nosti hyvin esille kolmannen sektorin merkityksen ja vaikuttavuuden rauman valo projektin osalta

tämä vahvistaa meille kaikille kansanedustajille sitä käsitystä että kolmas sektori on merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa ja tämän johdosta meidän ei tulisi väheksyä sitä

tosiasiassa kuitenkin kuntien heikko taloudellinen tilanne esimerkiksi valtionosuuksien leikkauksien johdosta johtaa toki siihen että se vaikuttaa myös järjestöjen avustusten määrään